nyt varsinkin kun tarve vielä lisääntyy kun niille turvapaikanhakijoille jotka sitten tulevaisuudessa tulevat oleskeluluvan saamaan pitäisi vielä kuntapaikka löytää se tulee nostamaan vielä radikaalisti kohtuuhintaisten asuntojen tarvetta

suomalainen työelämä on myös viime aikoina tarpeettomasti kärjistynyt niin sanotun rikkurityövoiman käyttöuhkailujen ja käyttämisen seurauksena jonka seurauksena työriidat ovat pitkittyneet ja hankaloituneet

valtiovarainvaliokuntahan tässä mietinnössään puuttui nimenomaisesti tähän ja vaati että hallitus kävisi nyt kaikki keinot läpi ja toisi jonkun ratkaisun millä tämä asia pystyttäisiin ratkaisemaan kestävästi

keskustelu päättyi

uskon että kaikki tässä salissa tässä vaiheessa kun me tiedämme mikä kansainvälinen tilanne on ja meillä on akuutti kriisi päällä varmasti haluavat tehdä vastuullista politiikkaa

ja minusta vastuullisuus rakentuu silloin sen varaan että me huomioimme sen kantokykymme mistä tässä edellisetkin puhujat olivat huolissaan tähän joka tapauksessa joudutaan käyttämään julkisia resursseja

mutta myös siihen vastuullisuuteen kuuluu silloin kohtuus eli kun me kuitenkin haluamme auttaa niitä kaikista hädänalaisimpia ihmisiä niin silloin meidän täytyy heitä auttaa

ja kun nämä kaksi yhdistää niin siitä tullaan sitten siihen että kun katsotaan esimerkiksi tätä kyseessä olevaa lakiesitystä niin ymmärrän sen aivan hyvin että tässä tilanteessa joltain osin suomen turvapaikkapolitiikkaa ja perheenyhdistämispolitiikkaa tullaan tiukentamaan

se mitä olen kyseenalaistanut on se onko näissä kaikissa tiukennuksissa ensinnäkään järkeä ja se mennäänkö näissä jossain tiukennuksissa liian pitkälle

enkä ajattele että kukaan tuleekaan esittämään ja tältä osin on minusta hieman väärin väittää täällä että syntyisi tilanne siitä että täällä olisi joku porukka joka haluaa nykyistä lainsäädäntöä hirveästi löysätä ja sitten on joku porukka joka haluaa tiukentaa

käsittääkseni tässä rintamalinjat menevät aika lailla siihen että täällä on edustajia jotka haluavat tiukentaa lainsäädäntömme selvästi sitten täällä on edustajia jotka haluavat tiukentaa lainsäädäntömme tietyltä osin ja sitten täällä on varmaan myös edustajia ketkä eivät halua tiukentaa nykyistä lainsäädäntöä ollenkaan

että samassa yhteydessä kun täällä maalaillaan niitä uhkakuvia niin olisi mielestäni kuitenkin rehellistä todeta se realismi mikä näiden lukujenkin takana on

niin kyllä

täällä kun edustaja niikko nyt välihuutelee niin kyllä jokaisessa perheenyhdistämistapauksessa tai siihen liittyen anotaan yhdistämistä kolmesta henkilöstä

mutta samassa yhteydessä edustaja niikko voi tarkistaa sen montako itse asiassa näistä hakemuksista hyväksytään ja se on huomattavasti pienempi määrä

ja samassa yhteydessä on pakko todeta että kun täällä on nyt viitattu tähän lasten asemaan tai naisten asemaan että emme voi nyt hyväksyä sitä että täällä perheenyhdistäminen olisi jotenkin helppoa jotta sieltä pääsisivät esimerkiksi naiset ja lapset turvaan niin tosiasiahan on se mihin tilanne on euroopassa jo alkanut menemään kun viesti tulee siitä että perheenyhdistämisen käytäntöjä tiukennetaan että naiset ja lapset lähtevät liikkeelle

silloin ainakin itse ajattelen niin että minun täytyy kysyä itseltäni olisiko järkevämpää että me antaisimme heille turvallisen väylän tulla tänne vai haluammeko pakottaa heidät sille vaaralliselle matkalle että tulkaa sitten hakemaan turvapaikkaa kun teitä ei voida

sitten kun täällä tästä lasten asemasta puhutaan ja pelätään tätä niin kutsuttua ankkurilapsi termiä mikä mielestäni on hieman virheellinen niin ei kai siinä ole mitään uutta että jos perhe on vaarassa niin jos he pystyvät yhden sieltä pelastamaan niin pelastavat oman lapsensa

arvoisa rouva puhemies

täällä budjettikeskustelu on ollut monipolvinen ja osin kyllä hyvin mielenkiintoinenkin ja ajattelin itse puuttua tässä omassa puheenvuorossani nyt kolmeen kokonaisuuteen mitkä täällä aika lailla joka päivä nousevat esille meidän tulevaisuutemme kannalta ja talouden tulevaisuuden kannalta ja siihen liittyy nimenomaan tämä meidän tulevaisuuden kustannuskilpailukyky millä keinoin sitä voidaan parantaa sitten nämä rakenteelliset uudistukset ja vielä sitten viimeisenä tämä meidän velkakehityksemme

aivan selväähän on se että jokaisen vastuullisen toimijan tavoitteena on se että työmarkkinoilla päästään sopuun siellä sovitaan ja sitä kautta päästään sitten eteenpäin

se ehkä ajattelutavan ero mikä täällä eri toimijoilla sitten on on siinä että minäkin toivon että työmarkkinoilla päästään sopuun että työmarkkinajärjestöt saavat sovittua mutta minä en toivo että sinne työmarkkinapöytään menee hirveästi muita pelaamaan sille samalle kentälle vaan annettaisiin nyt järjestöjen toimia

mutta sitten ehkä tähän loppuun kävisin tätä yleisempää tilannetta läpi kun täällä kaikki ovat varmaan huolissaan siitä miten tämä muuttoliikenne euroopassa nyt kehittyy mitä kesätyö tuo tullessaan minkälainen tilanne välimeren alueella alkaa jälleen kehittyä

tässä on se ero sdpn näkökulmassa suhteessa hallituksen näkökulmaan että jos todella kattava työmarkkinasopimus haluttaisiin saada aikaiseksi niin kaikista järkevintä olisi nyt että hallitus sen verran pakittaisi tässä omassa pakkolakipaketissaan vetäisi sen pois ja antaisi järjestöjen tehdä työnsä

silloin se vastaus jos me haluamme tätä eurooppalaista muuttoliikennettä hillitä ei kyllä löydy meidän omasta ulkomaalaislaista vaan silloin kysymykseen tulee se millä tavalla me pystymme uudistamaan meidän yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa euroopassa

ja on aivan totta että ei tämä ekn ilmoitus eikä sitten se provosointi minkä akt siitä otti kyllä myöskään ole omiaan rakentamaan tätä yhteisymmärrystä

siinä keskeisenä elementtinä on silloin tämä dublin järjestelmän uudistaminen mistä nyt on komissio antanut omat ehdotukset siihen valtiot alkavat ottamaan kantaa ja toivon mukaan tämä prosessi menee maaliin koska jos me aidosti pystyisimme dublin järjestelmällä varmistamaan sen että jokainen turvaa hakeva euroopasta todella rekisteröityy ja hakee turvaa siitä ensimmäisestä maasta johon hän tulee ja myös tämän ensimmäisen maan vastuulla on tämän hakijan turvapaikka anomuksen käsittely niin silloin meillä tällainen hallitsematon muuttoliike läpi euroopan läpi monen turvallisen maan ei toteutuisi

itse asiassa juuri sitä tarkoitusta varten mihin nämä puskurit on aikoinaan luotu vastaamaan siihen tilanteeseen kun me yhteisvaluutassa emme pysty enää devalvoimaan omaa valuuttaamme meille luotiin tällainen järjestelmä millä me pystyisimme fiskaalisesti devalvaation tekemään ja nyt se olisi järkevää

ja samalla silloin jotta tähän päästään on varmaan meidän muiden pakko todeta että silloin me tarvitsemme myös eurooppalaista taakanjakoa jolloin sitä taakkaa mikä kohdistuu tiettyihin jäsenvaltioihin jaettaisiin

se tarkoittaisi sitä että meillä nettopalkat jonkun verran nousisivat ja palkansaajien ostovoima parantuisi mikä olisi myös omiaan kotimarkkinoiden tulevaisuudelle koska suomen talouskehitys vaikka heikkoa onkin nojaa pitkälti tällä hetkellä kotimarkkinoiden kysyntään ja sinne tämä toisi kyllä apuja

ja kun täällä nyt todella ollaan niin huolissaan tästä muuttoliikkeestä niin ne ratkaisut mitä me tarvitsemme jotta me pystymme sitä hillitsemään eivät valitettavasti löydy kyllä meidän omasta ulkomaalaislaista vaan niissä ovat taustalla paljon monimutkaisemmat kansainväliset sopimukset millä tavalla me vakautamme tietysti tilannetta lähtömaissa mutta myös se minkälaisia pelisääntöjä me teemme yhdessä muiden euroopan maiden kanssa ja noudattavatko kaikki maat niitä sopimuksia ja ennen kaikkea kantavatko kaikki maat sen vastuun mikä heille kuuluu

samalla jos mietitään näitä kustannuskilpailukyvyn toimia mitä sosialidemokraatit ovat esittäneet niin myös viennin edellytyksiin liittyen olemme esittäneet että näitä epäsuoria kustannuksia voitaisiin alentaa

silloin puhutaan esimerkiksi päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiojärjestelmästä energiaveron palautuksesta ja väylämaksujen lisäalennuksista

ne ovat sellaisia toimenpiteitä mitkä nimenomaisesti meidän vientiyrityksiämme auttaisivat parantaisivat kustannuskilpailukykyä ja sitä kautta kyllä lisäisivät myös työllisyyttä elikkä varmaan ne ovat juuri niitä tavoitteita mitä hallitus sitten edistää

niin kuin monesti olemme täällä sanoneet esimerkiksi se helpotus mikä sosialidemokraattien yrittäjyysohjelmassa on että ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen tarjotaan apua olisi hyvin merkittävä kädenojennus tällaisessa tilanteessa missä meillä on paljon niitä pieniä yrittäjiä jotka voisivat sen kaverin palkata siihen viereen

niin kuin täällä on puhuttu monesti opposition taholta ja puheenjohtaja rinne on esittänyt tätä rinteen työllistämismallia missä siis näitä passiivisia työttömyysrahoja pystyttäisiin käyttämään enemmän aktiivisiin tarkoituksiin se on nimenomaan rakenteellinen uudistus missä sitä passiivista rahaa muutetaan aktiiviseksi

se että suomi liikkuisi meidän veropohjamme osalta enemmän lähemmäksi eurooppalaista keskiarvoa tarkoittaisi silloin sitä että kun meillä nyt verrattuna muihin euroopan maihin enemmän verotetaan työntekoa ja kulutusveroja niin verotettaisiinkin pikkuisen enemmän omistamista ja siihen liittyviä tuloja ja vähemmän työntekoa ja ostovoimaan liittyvää ehkä kulutukseen liittyvää verotusta

elikkä myös veropohjaa muuttamalla kannustaisimme ihmisiä enemmän työntekoon kannustaisimme ihmisiä myös kuluttamaan ja enemmän verottaisimme sitten sitä sektoria mitä suomessa hyvin vähän verotetaan esimerkiksi verrattuna muihin euroopan valtioihin

tämä on myös sellainen rakenteellinen uudistus mitä täällä on haluttu sosialidemokraattien toimesta edistää ja toivoisin että hallitus myös tästä nyt kopin ottaisi koska se olisi tämmöisessä taloudellisessa ajassa myös hyvin järkevää

silloin me voisimme tehdä niin että meidän veroasteemme ei nousisi mutta se antaisi ihmisille vähän enemmän ostovoimaa ja sitten otettaisiin se kompensaatio eli veroja niistä paikoista mistä tällä hetkellä otetaan hyvin vähän

sitten ihan loppuun tästä velkaantumiskehityksestä kun tässä tänäkin päivänä on paljon keskusteltu siitä kuka on nyt syyllinen siihen että suomella on velkaa

minusta se on vähän epärehellistä keskustelua mutta se siinä keskustelussa on ainakin rehellistä että yleensä ne täällä jotka moittivat eniten esimerkiksi joitain oppositiopuolueita siitä että nämä ottaisivat enemmän velkaa kuin vaikka hallitus unohtavat sen tosiasian että verrattuna esimerkiksi tämän vuoden budjettiin hallitus ensi vuodeksi ottaa enemmän velkaa

tässä keskustelussa itse haluaisin puuttua tähän talousarvion täydennykseen nimenomaan niiden määrärahalisäysten osalta mitkä tulevat kotouttamisen ja maahanmuuttohallinnan puolelle

kyllä tässä salissa monesti meitä oppositiossa syytetään mutta kun edustaja elon mielestä tämä maahanmuuton kiristyvä tilannekin oli nyt opposition syytä niin kyllä tässä täytyy ihmetellä että mistä moinen syytös

ehkä tämä puhe johtuu hieman siitä että puolue joka lupasi leikata näistä maahanmuuton kustannuksista on nyt niitä lisäämässä hallituksessa ja ymmärrän että se tuottaa ehkä sellaisia pienimuotoisia vaikeuksia teille

niillä pystytään huolehtimaan siitä että maahanmuutto pidetään hallittuna suomessa mitä sen pitäisikin olla ja sen tavoitteen varmaan me kaikki täällä jaamme

näissä keskusteluissa liittyen tähän turvapaikkatilanteeseen on alkanut sellainenkin ihmetys kuulumaan että kerrankin tulee perussuomalaistenkin suusta se että kyllä tässä nyt varmaan tätä eurooppalaista yhteistyötä vähän enemmän tarvittaisiin ja tämä ongelma pitäisi euroopan laajuisesti ratkaista

se syy on aika selkeä että me olemme tottuneet hoitamaan asioita tässä ja nyt ja sama koskee vähän tätä talouttakin toisin kuin hallituksella

kun täällä koko syksy on keskusteltu siitä missä nyt ovat opposition vaihtoehdot ja missä ovat varsinkin sosialidemokraattien vaihtoehdot ja sitten kun sosialidemokraatit esittävät sellaisen vaihtoehdon mistä syystä työstä ja eläkkeistä jäisi enemmän käteen mikä on varmaan kaikkien meidän mielestä hyvä asia kun se kannustaa työtekoon ja lisää ostovoimaa ja kun sillä meidän vaihtoehdolla tulisi uusia työpaikkoja tässä ja nyt otettaisiin jo vaikka käyttöön tämä rinteen malli sekä merkittäviä avauksia yrittäjyyden ja viennin täsmätoimiin samalla pystyttäisiin perumaan joitain näitä hallituksen kaikista epäoikeudenmukaisimpia leikkauksia ja samalla laajennettaisiin veropohjaa ja liikuttaisiin verotuksessa lähemmäs eurooppalaista tasoa ja kaikki tämä toteutettaisiin siten että otetaan vielä vähemmän velkaa niin on minun aika vaikea nyt kuvitella että jos vaihtoehtoja on pyydetty ja vaihtoehtoja esitetään missä varsinkin näiden toteutuksen osalta päästäisiin vielä paljon parempaan suuntaan päästäisiin paljon parempaan suuntaan kuin hallitus nimenomaan tässä työllisyyden ja kasvun osalta niin sitten vielä täällä annetaan vääriä todistuksia tästä sdpn vaihtoehdosta

pyytäisin nyt että jokainen hallituspuolueiden edustaja siihen vaihtoehtoon tutustuisi ja kyllä niitä vaihtoehtoja saa hallituskin alkaa toteuttamaan sitä varten ne on tehty että ne saadaan toteutukseen ja saadaan suomalaisten parhaaksi

arvoisa puhemies

edellä puhuttuihin jo viitaten esitän että asia jää pöydälle

arvoisa puhemies

edelleen palaan siihen samaan keskusteluun mikä tässä salissa viikko sitten käytiin ja kun tätä maahanmuuttopolitiikkaa nyt ajattelee niin ainakin itselleni tulee mieleen kolme sanaa joita sen pitäisi noudattaa

ja sitten kun tätä esitystä katsotaan nimenomaan inhimillisyyden näkökulmasta niin on myönnettävä että tässä on perustavanlaatuisia valuvikoja

jos nyt ajatellaan vaikkapa lasten asemaa tässä hallituksen esityksessä ja mikäli tämä toteutuu niin tosiasiassa moni yksin suomeen tulleista turvapaikanhakijoista jotka ovat täältä oleskeluluvan saaneet ei ikinä tule saamaan perhettään suomeen

tämä jos mikä kyllä lyö korville lasten oikeuksia ja varmasti ainakin osittain aiheuttaa sitä että tietyltä osin esimerkiksi radikalisoitumiseen me tarjoamme lisää siemeniä kun emme hoida kotouttamista niin kuin se pitäisi hoitaa

ja nyt kun tämä esitys on menossa läpi niin toivoisin kyllä että hallitus ihan rehellisesti toteaisi sen että tällä linjalla hallituksen toive on se että yhtäkään perhettä yksikään pakolainen ei suomeen saa

arvoisa puhemies

jokunen sote alueet tulevat ja itsehallinto alueet rahoituksessa tapahtuu muutoksia sosiaali ja terveydenhuollon valtionosuudet kohdennetaan hieman eri tavalla ilmeisesti

jos todella tässä ajassa sallitaan niin mitenkä ministeri arvioitte kuinka suuria vaikeuksia kunnille tulee hieman itsekin kiipeän tänne pönttöön aluepolitiikasta puhumaan

edustaja zyskowiczille voi todeta että on ihan totta että muissakin pohjoismaissa lainsäädäntöä on tiukennettu ja tältä osin totta kai ymmärtää sen että suomessakin varmaan joitakin vaateita tämän tiukentamisen suhteen on

siihen mitä edellä edustaja blomqvist totesi tähän y junaan liittyen on näiden itsehallintoalueiden perustuslaillinen asema tulevaisuudessa tätä käymään keskustelumme helppo yhtyä

siellä tämä toimeentulovaatimus on kohtuullisempi kuin suomessa suomessa vaadimme kovempaa toimeentuloa näiltä ihmisiltä kuin ruotsissa

ja mikä kunnan rooli suhteessa tähän itsehallintoalueeseen ja kysyntää sillä tulevaisuudessa minkäänlaista sellaisessa ajassa missä esimerkiksi viime viikolla sovittu pariisin ilmastonsopimus tähtää siihen että siirtyisimme myös liikenteessä pitkällä aikavälillä täysin hiilineutraaleihin vaihtoehtoihin nyt todella asettautuu tähän nettiin eri tasojen sitten niitä hiilineutraaleja vaihtoehtoja mitä meillä on hyvä että kuntien valtionosuuksia

ja senpä takia on aika kummallista että nyt kun vetoatte tähän ruotsiin niin kun viime viikolla tässä salissa esitimme että tämä toimeentulovaatimus tehtäisiin ruotsin mallin mukaisesti niin se ei tässä suhteessa kelvannut

jaettava kuntataloutta pyritään vahvistamaan esimerkiksi vaikkapa kuntien tie lakisääteisiä tehtäviä ja velvoitteet

no karsimalla kunnille annetaan siis nykyistä enemmän harkintaa junaliikenteessä paikallisliikenteen osalta ajamme alas

tätä pitäisi muka sitten kumipyöräliikenteellä korvata ei varmaan kovin kestävä ratkaisu myöskään ympäristön kannalta

ja kysyisin ministeriltä miten nämä asiat etenevät milloin näistä saadaan mutta se asia koskee hallitusohjelman kirjausta jonka mukaan hallitus

palveluiden sekä mihin itse ajattelin tässä puheessa puuttua koskee nyt sitten tätä asiaa harkita myös perustettavien itsehallintoalueiden omaa muutosehdotustani mikä liittyy tähän läntisellä uudellamaalla hyvin samanlaisia puheenvuoroja käytetty jota minäkin näin näyttelemä keskeiseen hankkeeseen hankohyvinkää radan sähköistykseen

o kuntien tuska on otettu siinä mielessä huovinen tässä vaikeassa se on etelä suomessa ainut rataosuus mitä nyt ei ole sähköistetty

se lisäisi liikenneturvallisuutta ja olen vehviläisen kanssa täysin samaa mieltä että jää totta kai myös toisi kustannuksia alaspäin teollisuudelle joka sitten esimerkiksi hangon satamaa voisi paremmin käyttää ja toivotaan että saadaan ettei tarvitsisi logistisella ketjulla operoida jolloin myös tulemme siihen että tämä olisi varmasti monelle sellaiselle yritykselle joka tekee ulkomaankauppaa toimii vientisektorilla myös kustannuskilpailukykyä parantava hanke

nämä ovat aina ongelmallisia jos nämä sähköistyshankkeet viivästyvät pitkälti ja tuovat sitten epävarmuutta sinne niille yrityksille jotka tätä logistiikkaa haluaisivat käyttää

tässä yhteydessä on tietojärjestelmien kehittäminen välttämätöntä hälytysajoon käynnistänyt julkisten palveluiden digitalisointia koskevan kärkihankkeen johon ensi vuonna osoitetaan kaksikymmentäseitsemän ja puoli miljoonaa hyvä myös muistuttaa että tämä ratayhteys kuuluu tähän yleiseurooppalaiseen ten verkostoon mistä täällä myös on keskusteltu ja kuten arvoisa ministeri totesitte tämä on olisi myös perusteltua sitten euroopasta tukea tähän investointiin hakea

arvoisa rouva puhemies

on varmaan selvää että jokainen maa tekee lainsäädäntöä ensisijaisesti omasta lähtökohdastaan ja en lähde täällä neuvomaan sosialidemokraatteja ruotsissa miten heidän pitää omaa lainsäädäntöään kehittää mutta näihin muutamaan kohtaan nyt edelleen puutun

on totta niin kuin edustaja zyskowicz totesi että toissijaisen suojelun saaneiden osalta tämä tulorajavaatimus ruotsissa on se että siellä mitkään tulot eivät riitä mutta sitten kun tullaan näihin pakolaisstatuksen saaneiden tulorajoihin niin siinä suomessa vaadimme kovempia tulorajoja kuin ruotsissa

ylipäätänsähän on ihan lohdullista että tässä hallituksen esityksessä mitä nyt sitten täällä käsitellään valiokunnan mietinnön pohjalta tähän perusväylänpitoon sitä lisärahoitusta on tulossa

se on tietenkin aina hyvä asia mutta sitten pitää muistaa se kääntöpuoli että se valitettavasti tarkoittaa vähän sitä että yhä vähenevässä määrin uusia hankkeita laitetaan liikkeelle niitä vähennetään mikä ei tietenkään tällaisessa investointilamassa missä suomi on kun myös tarvitsisimme niitä julkisia panostuksia eri hankkeiden muodossa ole koskaan hyvä asia

viime viikolla kun esitettiin että eikö näitä voitaisi kohtuullistaa kun ajattelen kuitenkin niin että edustaja zyskowiczkin haluaa täällä nimenomaan kaikista heikoimpia tässä auttaa niin se kyllä auttaisi kaikista heikoimpia jos me kohtuullistaisimme näitä tulorajoja tai pidentäisimme tämän kolmen kuukauden määräaikaa

ja muuten ruotsista täytyy myös muistaa se että siellä esimerkiksi heidän lähetystöverkkonsa on pikkuisen suuremmin resursoitu kuin meillä suomessa

niin kuin monesti täältä pöntöstä on myös tullut ilmi on aika valitettava tosiasia että viime aikoina jo jotakin korjattavaa mummo ja tekniikan edellisen hallituksen aikana ja tämänkin hallituksen aikana tulemme liikkumaan yhä enemmän siihen suuntaan että niistä valtion väylänpidoista perusväylänpitoa siirretään kuntien tehtävien velvoitteiden vähentäminen hyvä tavoite sitä on tehty noin yhdeksänkymmentä luvulta asti joka hallituskaudella se otettu harteille

ja varmaan jokainen kuntapäättäjä on sen omassa toiminnassaan nähnyt että yhä enenevässä määrin kuntien pitäisi sitten vastata suuremmalta osuudelta esimerkiksi niistä hankkeista mitkä tehdään sitten valtion tieverkkoon

ihan itse tässä lohjalla kun toimin kunnallispolitiikassa niin se on kirjattu sinne sitä ettei kai täyttämään jokavuotinen kysymys että kun tehtäviä vähäinen raha menee ensin peliluvasta tehtävät oikein

mietin että mikä eri väyliä pitäisi peruskorjata ja kun niiden rahoituksesta sovitaan esimerkiksi ely keskuksen kanssa niin aika eioota sieltä myydään ja kehotetaan enemmän kuntia vastaamaan itse näistä investoinneista

se ei voi olla tarkoitus

siitä mikä on mietinnössään todennut että maahanmuuttajien määrän voimakas kasvu lisää kuntien kustannuksia merkitä

että myös kotouttamiskorvaukset ovat jääneet selvästi jälkeen yleisestä tulta kehitykses valtion vastuulla valtio vastatkoon ja se mikä on kantaväestöä huomattavasti suurempi kun tiedämme ei

kuntien vastuulla on huomattava määrä maahanmuuttajia

kysynkin ministeriltä kuinka valtiovarainministeriön hallinnonalan hallinnonala sitten tietenkin kuntien tulevan maahanmuuton rajuun kasvuun niistä aiheutuviin vastattavaa

esimerkkinä lahden kaupungissa turhaan uutta ehkä vielä tähän loppuun tuosta hankohyvinkää radan sähköistämisestä mikä todella olisi niin elinkeino kuin työllisyysperustein merkittävä hanke

muistuttaisin myös siitä että esimerkiksi länsi uusimaa hyvin pitkälti nyt sitten maksaa sitä hintaa mikä liittyy tähän teollisuuden rakennemuutokseen ja siihen että ai ette nimenomaan kunnat ovat tässä avainasemassa ja suorastaan syyhyävät päästä tekemään myös työllisyyttä siltä alueelta on hävinnyt

tämä olisi myös siinä mielessä kädenojennus sille alueelle että myös valtio pitää siitä huolen että elinkeinopoliittiset mahdollisuudet pidetään korkealla ja siihen ovat osaltaan kuntien omien toimien lisäksi valtio myös tuo sen auttavan kätensä silloin kun sillä oikeasti on merkitystä

kun edustaja meri tuossa viittasi siihen mitä sosialidemokraatit tästä aiheesta ovat aikaisemmin sanoneet tai eivät ole sanoneet niin kun nyt mietitään vaikka sitä että kun hallitus on ilmoittanut että se ottaa käyttöön niitä keinoja joita perheenyhdistämisdirektiivi antaa myöden niin ei esimerkiksi näissä direktiivin sanomissa keinoissa kun puhutaan tästä turvatusta toimeentulosta säädellä sitä miten suomi määrittää turvatun toimeentulon

suomi määrittää sen turvatun toimeentulon aivan niin kuin itse haluaa kansallisessa lainsäädännössä ja senpä takia esitimme että tätä esitystä jonka te olette tehneet voitaisiin kohtuullistaa sillä että noudattaisimme samaa periaatetta tässä turvatun toimeentulon määrittämisessä kuin ruotsi noudattaa

arvoisa puhemies

kun tässä salissa yleensä puhutaan näissä maahanmuuttoasioissa että pitäisi auttaa tietyssä kohtaa yleensä näitä kiristyksiä meillä tai muualla perustellaan sillä että pitäisi sitten auttaa ehkä siellä lähtömaissa tai reitin varrella vastaanottokeskuksissa tai pakolaisleireillä tai sitten jossain muussa maassa ja ei välttämättä sitten täällä niin on ehkä hyvä tarkastella tätä syvempää trendiä mikä tässä nyt hallituksella on ollut

kaikki hallituspuolueet perussuomalaiset mukaan lukien ovat todenneet monta kertaa että ei ole syväksi se että ihminen hakee turvaa meiltä täältä pohjolasta vaan pitäisi auttaa paikan päällä

no sitten jos me tarkastelemme mitkä ovat ne toimenpiteet millä hallitus tätä politiikkaa tekee niin käsittääkseni hallituspuolueiden edustajat voivat korjata jos olen väärässä kuitenkin kehitystyöstä ollaan leikkaamassa merkittävästi resursseja joilla ollaan juuri pyritty auttamaan paikan päällä

jos ajatellaan koko tätä pakolaiskriisiä niitä tekijöitä mitkä siellä taustalla ovat niin hyvin yksinkertaisesti tullaan siihen johtopäätökseen että esimerkiksi se että kansainvälisiltä järjestöiltä esimerkiksi ykn pakolaisjärjestöltä vedettiin resursseja pois jolloin pakolaisleireillä olosuhteet heikkenivät ajoi ihmisiä liikkeelle

eli tältä osin kun hallituspuolueet sanovat että pitää auttaa paikan päällä silloin luulisi että politiikka esimerkiksi kehitysyhteistyön osalta olisi hieman toisenlaista kuin hallituksella nyt on

no tässä asiassa hallituksella on ehkä pikkuisen parempi rekordi mutta silti täytyy kyllä muistuttaa että se kysymys mikä eurooppaa on koko ajan hiertänyt on se jaetaanko se taakka tasaisesti kantaako jokainen maa sen vastuun joka sille kuuluu

silloin kun päätettiin siitä jaetaanko tämä vastuu kaikkien euroopan maiden kesken jaetaanko se oikeudenmukaisesti jaetaanko se kantokyvyn mukaan ja jaetaanko se niin että se jokaista maata velvoittaa suomi äänesti tyhjää

eli tältäkin osin se hallituksen puhe siitä että euroopassa pitäisi jotain tehdä on ihan kyllä oikein mutta se vaatii silloin niitä tekoja

se vaatii silloin myös sitä että samalla kun me uudistamme niitä eurooppalaisia käytäntöjä jotka liittyvät esimerkiksi maahanmuuton hallintaan ja se vaatii myös ilosen että suomi sitoutuu siihen että suomi muiden maiden mukana kantaa oman vastuunsa ja sitoutuu esimerkiksi näihin sisäisiin siirtoihin jolloin me pystymme todella hoitamaan niin kuin edustaja niinistö täällä sanoi että taakka jakautuu oikeudenmukaisemmin ja jolloin se paine yhtä maata kohden ei kohdistu niin valtavaksi kuin se tällä hetkellä on

kun sanotaan että hädänalaisimpia nyt ainakin pitäisi auttaa ihan täällä koti suomessa niin sitten täytyy katsoa mitä hallitus tekee tässäkin yhteydessä

euroopassa me heikennämme pakolaisten asemaa sillä että me emme ole edelleenkään saaneet sitä eurooppalaista yhteistä ratkaisua ja tässä yhteydessä se että suomen hallitus todella päätti äänestää tyhjää viime syksyn huippukokouksessa ei aikakaan mairittele suomen hallituksen politiikkaa

ja nyt kun edustaja zyskowicz siellä kirjoittaa muistiinpanoja ja on varmasti tänne pönttöön vielä nousemassa haluan todeta hyvin selkeästi sen että ymmärrän hyvin että tietyiltä osin esimerkiksi suomessa ulkomaalaislakia ollaan tiukennettu ja tullaan edelleen tiukentamaan

kun nyt mietitään tätä kyseessä olevaa lakiesitystä esimerkiksi lasten osalta niin jokainen osaa sen todeta että lasten osalta tämä esitys on epäinhimillinen

ja kun täällä viitataan siihen lähetetäänkö lapset sitten aina hakemaan sitä turvaa niin olivat meillä perheenyhdistämisen kriteerit mitkä tahansa jos perheet päättävät lähtömaissa lähettää lapsensa niin he tämän lähettävät riippumatta siitä mikä perheenyhdistämisen lainsäädäntö on koska joka tapauksessa niihin maihin missä perheenyhdistämisen lainsäädäntö on vielä tiukempaa kuin suomessa silti tulee alaikäisiä turvapaikanhakijoita

jos tämän perusteella vedettäisiin johtopäätöksiä että mitä tiukempi lainsäädäntö sitä vähemmän tulisi turvapaikanhakijoita niin nyt voi mennä kysymään saksasta miten tämä on heillä toteutunut

kysymys on nyt enemmän siitä haluammeko todella auttaa heitä jotka suomesta turvaa hakevat ja jotka käyvät läpi pitkän prosessin jonka aikana todetaan että he sitä turvaa todella tarvitsevat

sen jälkeen kun he ovat oleskeluluvan saaneet heillä on laillinen peruste oleskella suomessa he tarvitsevat silloin kansainvälistä suojelua haluammeko me tehdä heidän arkensa pikkuisen helpommaksi

ja kaikki ne huojennusesitykset tähän lainsäädäntöön mistä viime torstaina tässä salissa keskusteltiin olisivat juuri pikkuisen helpottaneet niitä ihmisiä joille tätä kansainvälistä suojelua joka tapauksessa annetaan

sitten erilaisilla toimenpiteillä puututaan siihen mihin edustaja zyskowiczkin on täällä viitannut kuinka paljon turvapaikanhakijoita on potentiaalisesti edelleen tulossa

ja tässä yhteydessä on ehkä syytä todeta että on totta että riippuen siitä onko ihminen saanut kansainvälistä suojelua onko hän saanut pakolaisstatuksen vai onko hän saanut toissijaista suojelua varmasti on sillä merkitystä mihin maihin esimerkiksi tietyistä kansallisuuksista turvaa haetaan

ja kun me tiedämme että nämä viestit kulkevat kyllä ihmisten välillä verkossa ja niihin liittyy myös paljon tämmöistä disinformaatiota ja vääriä tietoja siitä miten ehkä sitten tietyissä maissa käytänteet toimivat niin on tärkeätä että suomi myös oikaisee sitä väärää informaatiota mitä esimerkiksi irakissa on levitetty